tulen omalta osaltani vaatimaan unionilta vahvaa signaalia siitä että eu maat kohtaavat talouskriisin yhdessä ja vastaavat siihen koordinoidusti

meidän on toimittava niin että vahvistamme luottamusta meidän ja kansalaisten välillä ja varmistamme puolueiden ja ehdokkaiden riippumattomuuden epäasiallisesta ulkoisesta vaikuttamisesta

niiden toimeenpanosta vastaavat puolestaan ne yritykset joita määräykset koskevat kuten autoteollisuus kodinkoneteollisuus rakennusteollisuus ja monet muut teollisuuden alat

kriisin aallot iskevät eri aikaan eri kohtaan suomalaisessa yhteiskunnassa

kohtaamme ilmastonmuutoksen muodossa uudenlaisen niukkuuden lajin jonka mukaan meidän on pakko sovittaa arvostamamme asiat kannattavuudet koko tuotannon ja olemisen rakenne

lisäksi euroopan keskuspankki ilmoitti päätöksen jälkeen mittavista toimista jotka eun ja imfn muodostaman vakauttamispaketin ohella turvaavat luottamuksen säilymistä euroopassa

tuottavuuden nosto ja työurien pidentäminen ovat keinoista ainoat jotka myös kasvattavat kansantalouden kakkua veronkorotukset ja leikkaukset eivät sitä tekisi

sekään ei riitä estämään kuntien alijäämiä mutta näissä talouskriisin oloissa se on kuitenkin kohtuullinen suoritus

myös sotilaalliset turvallisuusuhkat kuuluvat laajan turvallisuuden piiriin

heti seuraavassa kappaleessa tämän analyysin jälkeen otin kantaa tähän vaalikauteen

luottamus syntyy tai kuihtuu suomalaisissa

olemme käyneet unionin tasolla jo muutaman kuukauden keskustelua siitä pitääkö elvytystä jatkaa vai onko jo oikea aika aloittaa niin sanotut exit strategiat eli taantuman aikana käyttöön otettujen elvytystoimien asteittain purkaminen

kuten selonteossa todetaan suomeen ei arvioida kohdistuvan sotilaallista painostusta tai voimankäyttöä ilman että se olisi osa laajempaa kansainvälistä konfliktia

kriisi alkoi rahoitusmarkkinoilta

hallitus toimii taloustaantumassa siten että työllisyys voidaan pitää mahdollisimman kor keana ja työttömyydestä aiheutuvat haitat voidaan minimoida

totesin että me olemme antaneet markkinoille myös meidän lainanantajillemme lupauksen siitä mitkä ovat tämän vaalikauden kehykset ja eduskunta on niistä päättänyt ja eduskunta on pitänyt niistä kunnioitettavalla tavalla kiinni

arvoisa puhemies

välitön markkinareaktio sunnuntain jälkeen osoitti että ratkaisu oli välttämätön ja mitoitukseltaan riittävän suuri

arvoisa puhemies

puolustusministeri ei nyt ole matkansa takia paikalla mutta hän on tietojeni mukaan käynyt tänään valiokunnalle selvittämässä kysymystä

sen kaltaista konfliktia ei onneksemme ole nähtävissä tai ennakoitavissa ja muutoinkin voidaan toivoa että aivan viime aikojen muutokset luovat tilaa sopuisammalle maailmanjärjestykselle ja kansainväliselle yhteisymmärrykselle

markkinat ovat kuitenkin edelleen kiistatta hermostuneessa tilassa minkä johdosta päätösten toimeenpanossa on tärkeätä edetä määrätietoisesti

uusiutuvan energian velvoite on oleellinen osa kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen tähtäävässä politiikassa ja sillä edesautetaan velvoitteen saavuttamista

arvoisa puhemies

yksittäisen ihmisen tekemän työn on oltava mielekästä omakohtaisesti kannustavaa ja siten johdettua että työtä on hyvä tehdä ja ettei työelämästä tarvitse paeta

minusta täytyy pystyä tekemään molempia rinnakkain

hallitus linjasi tässä puolivälitarkastelussa erityisen vahvaksi painopisteeksi työelämän kehittämisen

koko ilmastonmuutos on ilmiönä osoitus siitä että markkinat sellaisenaan vailla pitkän ajan tietoisuutta ja yhteisesti sovittuja puitteita eivät tuota kestävää lopputulosta

talouden elvyttämistä on vielä jatkettava mutta koordinoituja irtautumisstrategioita kehitettävä samaan aikaan kun elvytystoimia aletaan myöhemmin purkaa

mutta tärkeää on se että itse operaation kannalta tämä ei kuitenkaan nyt merkittävä ole koska siellä oli samalla sovittu siitä millä tavalla joukkoja täydennetään

hallituksen sopima uusiutuvan energian paketti sisältää linjaukset tavoitteista uusiutuvan energian eri lähteille sekä tarvittaville taloudellisille ohjauskeinoille

hallitus seuraa koko ajan suhdannekehitystä ja uusien suhdannepoliittisten toimien tarvetta tarkasti ja on valmis reagoimaan tilanteen vaatimalla tavalla

jos me tämän luottamuksen rikomme ja me joudumme maksamaan marginaalia siitä niin siitä helposti kertyy satojen miljardien lasku niin kuin siinä puheessani totesin

viikonlopun vakauttamispaketti oli voimannäyttö eun yhteisestä tahtotilasta

ne kehittyvät kokonaisuudella jossa toisaalta täällä opiskelun päässä tehdään toimenpiteitä joita on kuvattu kehitetään työelämää

tämän selonteon linjauksia tullaan toteuttamaan yhdessä jo päätetyn konkreettisemman energia ja ilmastostrategian kanssa sekä kaikessa kotimaisessa päätöksenteossa että kansainvälisissä neuvotteluissa

pankkisektorin sääntelyn uudistamisen yhteydessä on aloitettava työ jolla pyritään rajoittamaan pankkien kokoa sekä liiallista riskinottoa

viime eduskuntavaalien osalta kymmenet kansanedustajat joutuivat julkisen keskustelun kautta täydentämään ilmoittamatta jätettyjä tukia ja myös presidenttiehdokkaiden osalta on nyt julkistettu tukia joita ei ole ilmoitettu

arvoisa puhemies

alkuaan ei ollut selvästikään arvattu sitä että vaalien lopullinen toimeenpano saattaa lykkääntyä niin pitkälle kuin tapahtui ja oli sitten jo aiemmassa vaiheessa päivämäärät sotilaiden kanssa sovittu

viime vuoden aikana kärjistyneeseen kansainväliseen rahoituskriisiin ja sitä seuranneeseen reaalitalouden syvään taantumaan on reagoitu sekä rahapolitiikan että finanssipolitiikan keinoin

yhteinen voimakas reaktio osoitti kuinka päättäväisellä yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaan

arvoisa puhemies

haluamme viedä suomen mahdollisimman ehyenä läpi taantuman

jo pääministerien kahdenvälisissä keskusteluissa olivat nämä käymäläjätteet myös esillä mutta tähän nimenomaiseen kysymykseen pääministeri putin ei antanut vastausta tällä kertaa

jos eläin sairastuu sitä hoidetaan

olemme valmiita käynnistämään uuden vahvemman politiikkaohjelman ja satsaamaan siihen mutta sen lisäksi on myös hyvä katsoa niitä hallinnollisia ikärajoja jotka vastaisivat tätä eliniän pidentymistä koska kyllä niilläkin on merkitystä

siitä sinällään pidän kiinni minkä sanoin siinä puheessa että meidän on arvioitava tätä kehysjärjestelmää sitten seuraavalla kaudella jolloin sinne luodaan uskottava kehysjärjestelmä jossa kulutusmenojen ja investointimenojen välille osataan tehdä ero

tämä edellyttää nyt myös sitä että työttömiksi joutuvien ja jo joutuneiden työttömyysjaksot eivät pitkity ja pitkittyessään johda ennen pitkää köyhyysloukkuihin

suomi erittäin aktiivisesti ajaa toimenpiteitä joilla lisätään kuria euroalueiden kriteerien noudattamiseen tarvittaessa sanktioita käyttöön ottamalla

euroalueella korot ovat laskeneet tuntuvasti ja euroalueen sisällä korkojen lasku on välittynyt hyvin kotitalouksien ja yritysten uusien luottojen korkoihin

mutta uskon että asian esillä pitämisellä ja heidän rohkaisemisellaan myös sitoutua asiaan on toivottavasti vaikutusta

meillä monet terveet ihmiset pystyvät tekemään pidempää työuraa mutta se on selvää että jos sairastuu silloinhan nämä ikärajat eivät koske vaan jokainen jää työkyvyttömyyseläkkeelle silloin kun sairastuu

niiden käynnistämisestä eu päätti suomen esityksestä ja suomi on johdonmukaisesti koko kriisin ajan korostanut stressitestien välttämättömyyttä ja puoltanut tulosten avointa julkaisemista

viikonloppuna sovittu vakauttamispaketti koostuu koko eu alueen vakautusmekanismista euroalueen uudesta perustettavasta rahoitusyhtiöstä sekä kansainvälisen valuuttarahaston toimista

sen tähden saman päivän aikana syntyi tilanne jossa toisaalta annettiin lausuntoja joissa viitataan siihen että marraskuussa ollaan siellä ja samalla tuli tieto siitä että sotilaat kotiutetaan

nämä ovat meillä koko ajan tässä yhteisessä valmistelussa mukana ja nämä tulevat olemaan huomenna varmaan myös pääkeskusteluaiheena kun euroalueiden ylimääräinen huippukokous kokoontuu juuri se mitä on tehtävä jotta vastaava voidaan ehkäistä tulevaisuudessa että maa joka uhkaa mennä liialliseen alijäämään niin se aidosti kerta kaikkiaan saadaan kuriin takaisin

jotta voimme luoda työtä ja toimeentuloa suomalaisille tulevaisuudessakin meidän pitää kiinnittää huomiota tuotantomme rakenteeseen verotukseen tutkimukseen ja kehitykseen koulutukseen liikenne ja viestintäinfrastruktuuriin energiasektoriin sekä yrittäjyyteen

talouden sydän oli pysähtymässä ja tarvittiin aivan poikkeuksellisia toimia maailman keskuspankeilta ja hallituksilta rahoitusmarkkinoiden täydellisen romahduksen estämiseksi

tässä suhteessa tarvitaan näitä työelämän kehittämisen ohjelmia

samalla kun suomi vastaa turvallisuusuhkiin omalla ulkopolitiikallaan on unioni suomelle tärkeä vaikuttamiskanava uhkien torjumiseksi

tässä tilanteessa euroopan unioni näytti johtajuutta jota siltä niin usein on kaivattu

tämän tietokatkoksen taustat ja prosessi tullaan luonnollisesti käymään lävitse ja seuraavassa hallituksen utvassa tämä selvitys tullaan saamaan

älkää poimiko yksittäistä kohtaa vaan tarkastelkaa kokonaisuutta

suomen finanssipolitiikka on euroalueen elvyttävimpien joukossa riippumatta siitä käytetäänkö eun komission vai oecdn arviota

hallitus on kööpenhaminan ilmastoneuvotteluihin valmistautuessaan ja kun keskustellaan siitä millä tavalla kehitysmaiden tarvitsemaa rahoitusta kootaan ottanut kannan sen puolesta

unionin keinovalikoima jolla vaikutetaan maailman ja lähialueidemmekin kehitykseen on kansainvälisistä toimijoista laajin

suomi oli näinä kriittisinä lokakuun päivinä erittäin aktiivisesti vaikuttamassa eun piirissä

suomi elää viennistä nyt ja tulevaisuudessa

nyt ecofin päätti pankkien stressitestitulosten julkistamisesta koko eu tasolla

sillähän turvataan työeläkkeiden rahoitus tulevaisuudessa

sillä turvataan se että työeläkemaksut eivät nouse enää eivät nouse eivät nouse niin paljon kuin nousisivat muutoin

hallituksen toimet ovat jakautuneet karkeasti kahteen ryhmään

ensinnäkin päätettiin eun yhteisen vakautusmekanismin perustamisesta

suomi on sisäisesti hyvin verkottunut yhteiskunta jossa jatkossakin ministereiden kansanedustajien ja kunnanvaltuutettujen on uskallettava käydä vuoropuhelua yritysten ja ammattiyhdistysliikkeen sekä median kanssa

mekanismista olisi tarvittaessa myönnettävissä lainamuodossa rahoitusapua niille jäsenmaille jotka saattaisivat muutoin ajautua vakaviin taloudellisiin ongelmiin

ilmastonmuutos on ihmiskunnan aiheuttama suuri markkinavirhe jonka korjaaminen maksaa

niistä on hyvä eurooppa tasolla pelisäännöt sopia mutta ei nyt sotketa tätä kreikan itsensä aiheuttamaa ongelmaa näihin pankkeihin liikaa koska tämä on kerta kaikkiaan kreikassa poliittisesti aiheutettu ongelma

kävimme tästä laajan keskustelun ja tämä hanke on tietysti sen yhtiön hanke mutta venäjän suhtautuminen samoin kuin tämän yhtiön suhtautuminen näihin ympäristövaikutuksiin on erittäin vakava

hallitus on kiinni tässä sosiaalitupossa me toteutamme sen kokonaisuutena ja toivon että kun tätä sosiaalitupoa tuetaan niin tuetaan myös sen kaikkia osia

elvytyspolitiikan toimet ovat olleet erittäin laajat

arvoisa puhemies

ilmastonmuutoksen laajuuteen on myötävaikuttanut se ettemme ole osanneet huomioida päästöjen kustannuksia kivihiilen ja öljyn hinnanmuodostuksessa

viime vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä tämän vuoden talousarvioesityksessä sitä täydentävässä esityksessä eduskunnan antamassa budjettimietinnössä ja tämän vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä

eu tason koordinaatiota tarvitaan koska väestön ikääntyminen on meidän maanosassamme erityisen nopeaa ja julkiset taloudet velkaantuvat laman seurauksena muutenkin rajusti

emme ole ottaneet näihin yksityiskohtiin kantaa mitä se voisi olla mutta ilman muuta suomi on etsimässä yhdessä muiden kanssa tämän tyyppisiä globaaleja rahoitusmalleja

erityisen tärkeää on nyt huolehtia julkisen talouden kunnosta